nyt varsinkin valmiustilaa on nostettava

maailma on muuttunut jo suuresti siitä kun tämä hallitusohjelma on kirjoitettu

nokia karkaa maastamme pikavauhtia ja olisi käännettävä yhteiskunnan kehityksen rattaat uudelle raiteelle nimittäin väylät tiet eivät karkaa kiinaan

mutta jotenkin tuntuu täysin käsittämättömältä järjestelmä joka on luotu tällaiseksi että sen hallitsemiseksi tarvitsee palkata maanviljelijöille neuvojia vielä erikseen

venettä soudetaan ja huovataan samanaikaisesti

maa ja metsätaloudenkin vuoksi perusinfra on välttämätöntä

eli tuodaan uusia elementtejä täydentäviä ehtoja

vaikka vielä epäilen uskallan toivoa aiheesta mihin edustaja tuppurainen otti kantaa että meillä olisi jossain vaiheessa mahdollisuus saada eun rakennerahastoista pienimuotoista rahoitusta infran rakentamiseen

ja kun kuitenkin puhutaan ruuantuotannosta elintarviketuotannosta niin on minusta käsittämätöntä että eu voi yhteisönä toimia näin voi suoltaa tällaista säädäntöä joka ikävä kyllä murentaa itse itseltänsä sitten sitä arvovaltaa

raide ja vesiliikenteen kehitys vähentää hiilijalanjälkeä

palatakseni sinne arktisille alueille junarataa varten välillä kallioselkäkurtti on jo penkka olemassa mutta rata puuttuu koska ympäristöministeriö vastustaa

en malta olla tässä yhteydessä toteamatta sitä että jos meillä on yhteinen maatalouspolitiikka tuottanut tällaista lainsäädäntöä niin luoja meitä varjelkoon siltä että unionissa olisi yhteinen metsätalouspolitiikka sillä silloin kyllä tiedetään miten meidän metsätaloudelle käy jos ajatellaan miten meidän maataloudelle on käynyt

emme saa mielestäni lukkiutua jokotai tilanteeseen jossa joku kuljetusmuoto nähdään toista vähempiarvoisena tai pahempana sillä olosuhteemme pitkänä maana muodostavat haasteensa joskin myös mahdollisuutensa

perussuomalaiset kyllä varmasti esittävät oman varjobudjettinsa ei ole

koko unionin jäsenyyden ajan kannattavuus on laskenut ja se paljon puhuttu ja luvattu ruuan hinnan aleneminen ei ole tähänkään päivään mennessä toteutunut

minusta

risto sankila

itämeren rikkidirektiivin vaikutus naapurimaahamme jää kaksin verroin pienemmäksi kun kuljetustuet takaavat raaka aineen liikkumisen ja se pystyy kulkemaan siltaa pitkin eurooppaan tanskan salmen yli

perussuomalaiset ottivat tähän varjobudjetissaan kantaa kuten edustaja kokko puhui vinjettimaksun puolesta että sitä voitaisiin pohtia

hallitus toivoo ja minäkin sähköisen asioinnin lisäämistä kun se on järkevää mutta samalla on panostettava laiteteknisten ongel mien helpottamiseen ja yhteyksien parantamiseen

toinen kysymys työ ja elinkeinoministerille yhteistyöstä opetus ja kulttuuriministeriön kanssa ja ammattikorkeakoulujen tki toiminnasta

onko edelleen rahoitus tämän teidän alan budjettinne kautta sinnepäin turvattuna

sitten toisaalta kun tki varoja myönnetään mutta investointikannustimia elikkä t k verohyvitys on poistettu olisin kysynyt

koskeeko tämä nimenomaan sitten oppilaitosten kanssa tapahtuvaa yhteistyötä muun muassa jos ajatellaan sitä että ammattikorkeakouluilla tietysti toki yliopistoillakin on merkittäviä yritysyhteistyömuotoja jotka ovat sitten maakuntiin poikineet sitä innovaatiotoimintaa

hallintovaliokunta on myös antanut mietinnön ulkomaalaislaista joka koskee nimenomaan sosiaaliturvalain laajentamista kolmansista maista tuleviin

valiokunnalle esitettyjen arvioiden mukaan yhdenvertaisen kohtelun laajentaminen uusiin ryhmiin ja maassa lyhytaikaisesti työskentelevien työntekijöiden oikeus asumisperusteisiin etuuksiin ja terveyspalveluihin voivat lisätä suomessa työskentelyn vetovoimaisuutta jossain määrin

tämä on valiokunnassa siis asiantuntijakuulemisten perusteella annettua tekstiä hallintovaliokunnalle

ei varmasti tässä vaiheessa hirvittäviä määriä tilastotietoja ole mutta tässä on kuitenkin kysymys että avataan jotakin mistä aikaisempaa kokemusta ei ole

siitä meillä on ihan täysi oikeus olla huolissamme jos kerran myöskin nimenomaan painotan edelleenkin tämä on tullut meille asiantuntijalausunnoissa esiin

samaten nimittäin hallintovaliokunta on kiinnittänyt huomiota esimerkiksi tähän asumisperusteiseen sosiaaliturvaan ja siihen kenellä on oikeus ja todennut siellä myös lainsäädännöllisen puutteen

eli valiokunnan huomiota on kiinnitetty siihen että voimassa oleva lainsäädäntö ei suoraan oikeuta sosiaaliviranomaisia tiedon oma aloitteiseen luovuttamiseen oleskelulupaviranomaiselle tilanteessa jossa henkilö turvautuu toistuvasti toimeentulotukeen elikkä siihen onko hänellä oleskeluoikeus maassa

arvoisa puhemies

ministeri vapaavuori ja edustaja tynkkynen te täällä todistelitte että tässä tämän metsähakkeen kanssa esimerkiksi saa raapia päänsä puhki miten sen kannattavuuden saisi paremmaksi ja miten esimerkiksi kivihiilen käyttöä voitaisiin vähentää

kysyn aivan samaa

mutta kun on puhuttu nyt nimenomaan teollisten työpaikkojen karkaamisesta katoamisesta niin ettekö näe ministeri vapaavuori esimerkiksi kotimaisen energian käytön lisäämisellä niitä uusia syntyviä työpaikkoja

arvoisa puhemies

en oikein tiedä millä linjoilla edustaja pekkarinen näkee meidän nyt tällä hetkellä olevan mutta minusta se on aivan yhtä oikeansuuntainen keskustelun avaus voidaanko erikoissairaanhoitoa siirtää todella valtiolle

tiedämme kaikki että meillä on muutamia harvinaisia hyvin kalliita erikoissairaanhoidon kustannuksia kunnille millä ei ole oikeastaan mitään tekemistä sen kanssa että se ihminen nyt sattuu syntymään jonnekin kuntaan

minä peräänkuuluttaisin edelleenkin näistä erilaisista malleista keskustelemista ja sitähän me välikysymyksessämme toivoimme että tätä valmistelua olisi jatkettu parlamentaarisesti

arvoisa herra puhemies

oikeuskanslerin kertomuksesta suoraan lainattua

oikeuskanslerin tulee valvoa että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet julkisyhteisön työntekijät ja muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa

arvoisa puhemies

täällä on moneen kertaan puhuttu kuntien verotulopohjasta sen heikkenemisestä ja toisaalta sitten sen vahvistamisesta kuntauudistuksen avulla

oikeuskansleri käsittelee hänelle osoitettuja kirjallisia kanteluita ja viranomaisten ilmoituksia

tuolla valiokunnassa kuulimme että vaikka kunnat ovat viime vuosina nostaneet veroprosenttejaan ei kuitenkaan heidän efektiivinen veroprosenttinsa ole noussut

lukiessani oikeuskanslerin vuosikertomusta tulevat mieleeni lukuisat yhteydenotot kansalaisilta jotka kokevat joutuneensa oikeudettomaan tilaan

erityisesti yhteyttä ovat ottaneet lukuisat yrittäjät ja siksi onkin syytä olla huolissaan koska meillä suomessa on tällä hetkellä työnantajapula me olemme lamassa työttömiä on ja työpaikat karkaavat suomesta

olisin halunnut kysyä ministeriltä mikä on se mekanismi nyt tässä kuntarakennelaissa tai tämän sote uudistuksen myötä

millä tavalla saadaan kuntien efektiivistä veroprosenttia paranna

nämä lukuisat yhteydenotot yrittäjiltä ovat koskeneet konkurssitilanteita ja verotukseen liittyviä asioita ja niiltä osin voidaan perustellusti kysyä onko hallinto kansan palvelija

tuota kuinka todennäköistä nousemaan ja mitä uusia veroja ollaan kaavailemassa tai mikä on se tapa millä vahvistetaan muutoin sitten sitä kuntien verotulopohjaa

uutena kansanedustajana nämä yhteydenotot hämmentävät

meillä on vallan kolmijako oppi jonka mukaan olen lainsäätäjä en tuomioiden purkaja tai juttujen tutkija sitä minulta myös on toivottu

en voi aivan täysin ymmärtää kaikkia näitä yhteydenottoja ja tyytymättömiä kansalaisia niin sanotusti hävinneen katkeruudeksi

valiokunnan saamissa lausunnoissa kiinnitetään huomiota siihen että nykyisistä tilastoista ei ole saatavissa riittävää tietoa ulkomaisen työvoiman määrästä tai tilapäisesti maassa oleskelevien työnteosta mikä vaikeuttaa lainsäädännön vaikutusten arviointia ja myös viranomaisvalvontaa

kyllä täällä aivan selvästi otetaan asiantuntijakuulemiset huomioon ja peilataan niitä nykylainsäädännön tilaan ja todetaan myös että tilastointia on syytä kehittää ja samoiten näin että tästä asiantuntijaryhmät on sitten asetettu

hiljattain yle teetti tutkimuksen jonka mukaan asianajajat olivat sitä mieltä ettei tuomareiden ammattitaito tai halu riittänyt aina jutun ratkaisemiseen tämä siis muistaakseni toukokuussa tänä vuonna

totta kai en minä sitä lähde ruotimaan että se ei olisi myöskin hyvä asia mutta se on nyt uusi asia se on pilkottuna tuotu

arvoisa puhemies

ei kannata edustaja tölli toki kiihtyä

samoin käräjätuomari jussi nilsson kirjoitti lakimiesuutisissa että tuomiovalta on alistettu poliittisen valtaeliitin käskyvaltaan

emme saaneet sitä mutta myöhemmin saimme kyllä valtiovarainministeriöstä pahoittelevan viestin siitä että emme olleet saaneet mahdollisuutta edes lausua

ja minulla herää jälleen kerran kuten vuosi toisensa jälkeen kysymys siitä olisiko meillä syytä olla perustuslakituomioistuin niin että se ei olisi poliittinen elin joka perustuslakia tulkitsee

tämä on tämän tarinan tausta

hallintoa ja päätöksentekoa ei saa viedä liian etäälle kansasta

oikeuskanslerin kertomus on seikkaperäinen kiitos siitä ja asiat hallinnonaloittain käyty läpi ja niitä on näin lyhyessä ajassa muutamassa minuutissa vaikea käydä seikkaperäisesti läpi

mutta aivan lopuksi haluan kiinnittää huomioni maatalousyrittäjiin ja esittää huoleni heihin kohdistuvasta hallinnosta ja hallinnoinnista niin kuin tässä juuri hiljattaisen lakiesityksen yhteydessä totesimme monesta suusta

toteutuuko hyvä hallinto maataloudessa esimerkiksi juuri eu tukien maksatuksiin liittyvissä tarkastuksissa jos tarkastaja voi tulla maanviljelijän kotiin likipitäen kysymättä

mutta tästä lisääntyvästä hallinnonnista nimenomaan maataloudessa voin todeta edustaja myllykosken sanoin että ei tässä ole

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan pöydällepanoa varten esitellään päivän seitsemästoista sija voimien johto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle yhdestoista kuudetta kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistuntoon vakituinen hyvä samoin päivän sen kahdeksannentoista sijan osa

samoin isä listalta ja asioiden yhdeksäntoista viro kolmekymmentä

eduskunnan täysistunto on

arvoisa rouva puhemies

niin kuin tuossa ministeri totesi viisi minuuttia on lyhyt aika vastata ja toistaisin vielä kysymyksen kuntien ict toiminnoista ja palveluarkkitehtuureista digitalisaatiosta

kunnissa ict menot ovat kuitenkin viime vuosina käytännössä vain kasvaneet eli mitä tällä kaudella nyt on tekeillä ja onko nyt jo tekeillä jotain sen eteen että naapurikuntien palveluarkkitehtuurit eivät tavallaan erkane kovin kauas toisistaan ja mitä kuuluu ihan konkreettisesti digitalisaatiohankkeelle tällä hetkellä

arvoisa puhemies

kuten edustaja louhelainen tuossa totesi meitä perussuomalaisia on syytetty siitä että haluamme kaataa euron harrastamme stand up komiikkaa ilkumme hirnumme ja olemme vahingoniloisia euron kriisistä

näin ei ole

arvoisa puhemies

rahalla rahaa tekivät spekulantit

työllisyys saattoi parantua huomattavasti mutta toisaalta se oli kansalle huono vienninedistämiskeino sillä ulkomailta tuotavien tavaroiden hinnat rajalla ennen tulleja ja muita maksuja nousivat